molemmat vaihtoehdot siirtävät riskiä

projektiin kuuluvat sosiaaliturvaleikkaukset mutta myös ammattiyhdistysliike aseman horjuttaminen koulii tiivisen sopimusoikeuden

täällä kertomuksen sivulla yksitoista kertaa

opiskelijalle

suomella on kreikan valtiolta saatavia reilu miljardi euroa ja tähän liittyy siihen ensimmäiseen leikkaa tukipakettiin silloin kaksituhatta

opetusministeri saa minkään laasonen teki tietoisen valinnan nimittäessään selvityshenkilön selvittämään korkeakouluopiskelijoiden opintotuen uudistamista

linden eva leimutnato tarvitsee ennen kuin tästä yhtälöiden mutkat ja tai hakkereista eniten laitos sai kasteessa selonteko hyväksyttäneen perästään ehdotuksesta äänestettävä joka hyväksyi lakiehdotuksen äänestää jaa jos ei voittanut ehdotus hylätty

ensin äänestetään timo harakan ehdotuksesta touko aallon ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan

merja mäkisalo ropponen on jatkossakin mahdollisuus syödä puhdasta kotimaisten tuottajien tuottamaan tuottamaan

sipilän hallituksen tekemät leikkauspäätökset koulutuksesta tulevat pitkällä aikavälillä suomelle ja suomalaisille erittäin

kennedysta korkean tuottavuuden osaamisyhteiskunnasta kohti hintakilpailuyhteiskuntaa vauhditetaan edelleen koulutuksen tutkimuksen ja tuotekehityksen meinaa leikkauksilla

mietintö ja edustaja outi alanko kahiluodonehdotus kaksi ei

professori roope uusitalon aikaisemmin opintotuesta ja opiskelijoista antamien lausuntojen perusteella hänen esittämänsä lainapainotteisempi opintotukimalli ei ollut suoranainen yllätys s

korkoineen ehdotus kolmekymmentäkolme

tänä päivänä jo

koulutukseen ja tutkimukseen uomaa edelläkävijä osaaminen uotien perustan jolta suomi ponnistaa eteenpäin ja uuteen

kalmari

öntyvät entistä vikkelämmin kategoriasta toiseen tulee hitaisiin muutoksiin ja tarveharkintaa tein töitä toista kiloisiin tapper byrokratiasta pikemmin epävarmuuden kuin turvallähde toiselta hallitus haluaa kepin halua keppiä työttömille ja käyttää kaikki mahdolliset sanktiot ja toisaalta se lupailee perustulokokeilua nämä ovat ristiriidassa keskenään

edellä olevan perusteella ja suomen perustuslain neljänkymmenenkolmennen pykälään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastata

äänestyksessä

hallitus asetti raamit professori uusitalon selvitykselle hallitusohjelman leikkauspäätöksillään ja siitä kantaa vastuun uusitalon esityksestä

sataseitsemäntoista ja vääntää kuusikymmentäseitsemän ei ääntä tyhjiä nolla poissa viisitoista eduskuntaneeksi miten ne

edellä olevan perusteella ja suomen perustuslain ylin komentajan kolmanteen pykälään viitaten esitämme asianomaisen ministerin valtioneuvoston vahvistettavaksi seuraavan

sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetin esittelypuheenvuoron käyttää edustaja antti rinne vihreän eduskuntaryhmän edustaja ville niinistö vasemmistoliiton eduskuntaryhmän edustaja li andersson ruotsalaisen eduskuntaryhmän edustaja carl haglund ja kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän edustaja peter östman

seuraavan

hallituksen on kuitenkin vielä mahdollista muuttaa päätöstään ja olla tekemättä uusittava esittämiä

mietintö linjaa edusti outi alanko kahiluodonehdotus kolme vicky

miten hallitus aikoo jatkossa helpottaa kriisiin ajautuneiden maatalousyrittäjien ahdinkoa ja nopeuttaa viivästyneiden maataloustukien maksua sitä parantaa maatalousyrittäjien mahdollisuuksia saada sopeutumis

anteeksi puhunko väärään suuntaan

edustaja zyskowiczin toiveesta en nyt aloita uudestaan mutta olin sanomassa myös edustaja zyskowiczille että olimme juuri tuolla palkansaajien puolesta torilla osoittamassa mieltä ja kaikissa tällaisissa asioissa mistä ennen vaaleja puhuttiin kuinka tärkeää on että työmies ja työnainen palkkansa ansaitsevat toivon että nyt ryhdistäydytte ja otatte vaarin sitten näistä omista vaaliohjelmistanne ja viette niitä täytäntöön myös koska sehän on huijausta jos ihmisille puhutaan toista ennen vaaleja ja toista vaalien jälkeen

selvityshenkilö uusitalo esittää selvityksessä muun muassa että opintorahaa pienennetään kahteensataanviiteenkymmeneen euroon kahteenkymmeneenkahdeksaan senttiin

koulutuksesta ja kokemuksesta leikkaaminen teini iän tuomia uuteen nousuun

äänestyksissä

asia

sosiaaliturvan uudistaminen on tarpeen mutta hallitukselle se on tarkoittanut lähinnä leikkauksia ja toimeentulotuki riippuvuuden lisää

opintotukikuukausien enimmäismäärä

mitä hallitus aikoo tehdä purkaakseen tarpeetonta

hallitus haluaa valmistaa siitä abi koulutuksen osa viisi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

jo opintojen edistymisvaatimusta

kiitoksia arvoisa rouva puhemies

oletteko

opintoraha pienenisi siis kolmestasadasta kuudestakymmenestäkuudesta eurosta kahteensataanviiteenkymmeneen

niin on erittäin suuri arvo se että ulkoasiainvaliokunta omassa yksimielisessä mietinnössään nostaa erityisesti esille lisääntymis ja seksuaaliterveyteen ja seksuaalioikeuksien turvaamiseen liittyvät asiat

niin oppimisen kärkimaan sitä

mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä parantaakseen tuottajien asemaa elintarvikeketjussa alentaakseen maatalouden tuotannon kustannuksia ja nostaakseen tuottaja

viime hallituskaudella tehdyt päätökset toistaa puolison tulojen vaikutusta työmarkkinatukeen ja ottaa käyttöön työttömän päivärahan ja asumistuen suojaosuus ovat olleet askeleita parempaan suuntaan mihin tarvittaisiin jatkuvaa tarveharkintaa ja tuloloukkuja purkaville

kuuluuko tämä tehdään kun hallitus leikkaa pysyvästi koulutukseltaan ja tutkimukselta kolme miljardia euroa vaalikauden loppuun mennessä ja tämän lausahdiksi

aina edes

kuten valiokunnan puheenjohtaja täällä totesi valiokunta oli hieman sitä mieltä että tämä asia oli hallituksen selonteossa jäänyt hieman vähälle huomiolle ja toivoisin että ministeri voisi omassa puheenvuorossaan kommentoida tätä asiaa

uusitalon esitys kurittaisi siis toteutuessaan armottomalla kädellä opiskelijoita ja tekisi opintotuesta huomattavasti nykyistä

kreikan uuden hallituksen asenne on myös kummallinen hallitus tuntuu lähtevän siitä että kun se on kansalle antanut vaaleissa katteettomia lupauksia niin se voi sitten näille velkojilleenkin sanoa että ei me voida sitoutua näihin

vain kertaluonteista kolmeensataan miljoonaan euroon eli

eli

edestä sarkkinen i

lievä mutta tähän yhdistetään jermut riitta renfors aidot parraksen kun sen sijaan jätteiden fasters ratsuun en tiedä mutta auto yhdistetään viedä mut jäämään kurissa tarra sen kuusen sienet veden alle ja

millä keinoin hallitus aikoo edistää kestävää ruuan tuotantoa ja eläinten hyvinvointia

samaan aikaan kun elinkeinoelämään liittyvä normien purku palaa nyt hyvinkään tim holisille ihmisille kaavaillaan kuitenkin lisää kuori

nyt on edustaja kallin puheenvuoro joten pyydän käymään muut keskustelut salin ulkopuolella

miksi hallituspuolue

voi perustellusti kysyä miltä muulta väestön ryhmältä hallitus leikkaa näin suuri suuren osuuden heidän

merkitään

kreikan valtion antamiin sitoumuksia ja meillä on oikeus jättää velat maksamatta tai vaatia velkojilta

työjärjestyksen mukaisesti välikysymys lähetettiin keskustelutta valtioneuvostollevat

miksi hallitus vaarantaa koulutuksellista tasa arvoa ja auttamalla varhaiskasvatusta kasvattamalla tyhmä pukuja sekä leikkaammalla perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen tarkoitettu

subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaus pilkkaamista vai sellaisten perheiden asemaa joista toinen vanhemmista oli satunnaisesti kotona sille uuden ilmoitusvelvollisuuden työmarkkina statuksen muutoksista kaikille päiväkotien palveluita käyttäville perheille tasaveroista paikallista sopimista ja joustoa tarvitaan mutta hallitusten tavoitteena tulisi olla

oli ammuttu uotila herkistytään viedä mutta andersson voidessaan ja tarrasi uutisensa tiede identiteetin

ennusteen riksen laumoja joita varma korttiuu teen esityksen numero neljäkymmentäseitsemän edusti

kyselytunnilla ei esitetä vastauspuheenvuoroja vaan kysymyksiä

koko viikkoa vaan vastaantuloa ja toivon todellakin että löytyisi ratkaisu nykytilanteeseen kreikan sitoutuisi tekemiensä sopimuksiin ja pääsisi pitkällä aikavälillä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemän sasi käsittelyn pohjana on työläin ja tasa arvovaliokunnan mietintö kolme yleiskeskustelu asiasta pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena

uusi talomallissa opintotukikuukausien määrän rajoittaisi maisteritutkinnon osalta

selonteko

eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta

jos gustafsson löi apua myös peruuttaa ehdotuksen numero neljäkymmentäkahdeksan asian jo huomioitu pia viitasen nenän

edustaja aallon ja edustaja uotilan ehdotukset ovat samansisältöiset joten niistä äänestetään yhdessä edustaja harakan ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan äänestysjärjestys

miksi hallitus heikentää toisen yhteiskuntamme kilpailu ja uudistuu ja leikkamalla yliopistoilta ammattikorkeakouluilta suomen akatemialta allekirjoittajalle

edustaja kalli olkaa hyvä

arvoisa puhemies

asia

selonteko hyväksyttiin

me kari uotilan ehdotukseen harvalukuinen sai

tämä tarkoittaa että opiskelijalla joka nostaa maksimimäärän opintolainaa on valmistuessaan velkaa lähes kaksikymmentä viva kolmekymmentätuhatta euroa riippuen siitä miten nopeasti hän valmistuu ja paljonko opintolainan hyvitystä

valtiontalouden tarkastusvirasto kiinnittää taustaan erilliskertomuksessaan ansaitusti huomiota selkeisiin puuttäisiin ministeriöiden harjoittamassa raportoi

se saattaa johtaa hyvin lohduttomiin lopputuloksiin ja tästä valitettavasti meillä on esimerkkejä myös omasta maanosastamme

kylmälä

mistä muutos turvan vapauden ja autonomian vahvistaminen kuudessa

ai niin hallitus muuttaa kansalaisten ja asiantuntijoiden foorumeilla esittämä huoli koulutuksen laadun heikkenemisestä ja lasten ja nuorten media arvoisuuden lisääntymisestä vakavasti jukka gustafsson luki välikysymystekstin

koskien yllä talousarviossa asetettuja yhteiskunnallisia

tehtiin seuraavat pääluokkaa koskevat hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset

me sosialidemokraatit totesimme jo lähetekeskustelussa että selonteko kyllä maalaa hyvin hienon ja kauniin kuvan suomen kehitysyhteistyöstä ja kehityspolitiikasta mutta tämä resurssien raju leikkaaminen on erittäin pahassa ristiriidassa ja epäsuhdassa näiden esitettyjen tavoitteiden kanssa

vastikkeellisuuden lisääminen sopimusoikeuden rajoittaminen ja pakkolaina ovat enemmän menneiden vuosisatojen kuisketta kuin ratkaisuja työelämän todellisiin ongelmiin kuten

edustaja viitanen puhemies ehdotus numero viisikymmentäyksi piste

vaikka vaikuttavuus tavoittee raportoinnin kattavuudessa on tapahtunut edellisiin vuosiin nähden näkyvä parannusta systemaattisen ohjeistuksen myötä ei raportoinnin laatu ole vielä aivan toivottu

te tänne vaatemalle muzio paatero ja tiedämme ja muut otti kalaan koska tilasta ollaan sitä että eräs äiti juutalainen jäljet lausumaehdotuksen

edustaja uotila on valkoinen rotu viisikymmentä kaksi

omavastuuosuuden ylittävästä opintolaina

merja mäkisalo ropposen ehdotus ei

hallitus siis yhtä aikaa patistaa ottamaan entistä enemmän lainaa ja tekee lainan ottamisesta vähemmän

hallituksen vaalimaan työvoimakustannuskilpailukykyä olisi tarjolla keinoja ooppeliseen hyvinvointiin liittyvät kustannukset ovat suomessa on työterveyslaitoksen arvion muka

viidarehaleedammuttuna slun kristiina stendarledamot eeva joiden amstel tiet paljastaa että suoaktioitalanien lietveden andersen ratsuna oli selonteko hyväksyttiin

valtiontalouden tarkastusviraston mukaan vaikuttavuustavoitteistaan raportointi on yhä useammin jäänyt vain erillisten toimenpiteiden kuvaamiseksi jatkossa olisi syytä kehittää näiden vaikuttavuus tavoitteiden asettamista siitä että ministeriöt raportoisivat lähinnä sellaisista tavoitteista joilla on aitoa merkitystä

äänestyksessä

valitettavasti kehitysyhteistyömäärärahojen huomattavan suuret vähennykset vaikeuttavat kaikilla lohkoilla aktiivisen kehityspolitiikan tavoitteiden saavuttamista

korkeakoulutus ei takaa korkea palkkataso

suomessa on monia tärkeitä ammatteja joissa tarvitaan korkeakoulutusta mutta palkka on silti verraten matala kuten lastentarhanopettajat sairaanhoitajat ja kirjastonhoitajat on koko suomen etu että haihin töihin löytyy tekijöitä

neljäkymmentä miljardia viulua

tästä summasta ennenaikaisten eläkkeiden osuus on noin kahdeksantoista miljardia ja sairauspoissaolojen osuus noin seitsemän miljardia euroa tiedossa on että melko yksinkertaisilla kehittämistoimilla niitä voitaisiin pienentää merkittävästi esimerkiksi varhaisen puuttumisen työterveyshuollolla henkilöstä yhteisöllisyyttä ja vaikutusmahdollisuuksia kehittämällä työoloja työmäärää ja työaikoja seuraamalla sekä johtajuutta parentamalla samalla tulisi tukea osatyökykyisten

asia

edestä ropponen on ilmari nurmisen kannattamana ehdottanut että pykälä hyväksytään vastalauseen yksi

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään tarkastusvaliokuntaan

valiokunta pitää kehityspolitiikan valittuja painopistealueita oikeina mutta toteaa että resurssipohjan kaventuminen vaikeuttaa niiden toteutumista

mietintö linjaa edustaja sirpa paateron ehdotus ei